ihailen myös sitä että ministeri ei kaunistellut sitä että palvelut eivät ole tasavertaisia kaikissa kunnissa kaikkialla suomessa

mielestäni gemovapaus voisi olla todellakin vientivaltti tulevaisuudessa ja vaikka se ei suoranaisesti tähän liity niin aiotteko huolehtia ministerinä että suomessa pysyy riittävän kokoisia alueita mielellään maakuntia tai kaikista mieluiten koko suomi gm vapaana niin että voimme todella siitä vientivaltista tulevaisuudessa nauttia

tämä asia on minulle sydämenasia ja huomasin että se on aika monelle muullekin sydämenasia ja itse asiassa se oli siellä hallitusohjelmassakin vahvasti kirjattuna kuten edustaja taimelakin tuossa nosti joten toivoisin että tämä viedään sitten maaliin asti

ukkolalta vasta argumentteja joissa he eivät hyväksyneet lainkaan koko toimenpiteitä ja esitettyä strategiaa

arvoisa herra puhemies

siellä oli siemenpuuasentoon jätettyä puustoa jonka olisi luullut menevän nurin mutta jos syöksyvirtaus ei mennyt siltä kohdalta niin ne olivat kiltisti pystyssä

vielä haluaisin edustaja haapalan ihan ensimmäisen puheenvuoron jossa hän kertoi käyttävänsä avainlipputuotteita johdosta kertoa että joutsenlipputuotteet hyvää suomesta merkin tuotteet ovat ainoita tuotteita jotka ovat myös raaka aineiltaan kotimaisia ja valmistettuja kotimaassa että niitäkin kannattaa jatkossa sitten suosia

kysyisin valtiovarainministeriltä

heille sanoisin että jos he eivät halua ilmastonmuutosta estää eivätkä piittaa kehitysmaitten ihmisten tilanteesta ehkä kannattaisi kuitenkin miettiä sitä tilannetta kun sadat miljoonat ihmiset lähtevät kuivuutta ja kuumuutta pakoon

eikö ole aika riskaabelia tässä yritystoiminnan tukemisessa se että kaikki munat laitettiin ikään kuin yhteen koriin

eli pyydän pohtimaan vielä normeja ei ehkä tämän tyyppisissä asioissa mutta monessa muussa tarvitsemmeko kaikkea sitä palveluvarustetta mitä nykypäivänä tarjotaan

ja sitten saattoi mennä sellaista hyvää täysin kypsää metsää josta luulisi että juuret olisivat syvästi siellä maassa mutta puusto oli ihan poikki keskeltä

haluttiin tukea suuryrityksiä verohelpotuksin mutta ei nähty sitä että pienyritysten jotka kuitenkin ovat työllistäneet viime aikoina pienet ja keskisuuret yritykset asemaa olisi parannettu

täällä tuli ed

se on vähän sama asia kuin jos olisi kotitalous jossa ei ole työtä

itse asiassa rehunurmella tuotettu biokaasu sitoo neljä tonnia toisten hiilidioksidia per hehtaari

emme pelkillä säästöillä parsimalla rukkasia sammuttelemalla valoja ja syömällä näkkileipää pääse eteenpäin vaan sitä työtä tulisi saada ja sitä syntyisi juuri niihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

tämä tiedoksi muille

olen erittäin iloinen ja otettu siitä että kuulin ministeri pekkarisen vänkäävän tätä syöttötariffin minimitehorajaa alaspäin ja toivon että myös puulla tuotetun chp lämmön tariffia pohditaan

näettekö arvoisa ministeri olisiko keskustan esityksissä joita olemme pitkin syksyä nostaneet esille ensimmäisen yrittäjän tukemisessa verotuksen tasauksessa ja näissä mitään järkeä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

edustaja heinosenkin esiin nostamia asioita on syytä pohtia

totta kai näitä pohtii myös osuuskuntien hallinto koulutuksissaan sitä että taloudellinen hyöty menisi nimenomaan jäsenille eikä esimerkiksi s ketjussa ylisuuriin investointeihin kotimaahan ja ulkomaille

kun kataisen hallitus myöntyi ervvn toimintaperiaatteiden muutoksiin eurolinja höllentyi

arvoisa herra puhemies

pyysin sen sen takia että toivoisin että pohdittaisiin vielä yhtä osuuskuntaa joka saattaa koitua suomalaisille harmiksi nimittäin pakkoliittyminen vesiosuuskuntiin

upeaa ettei painostuksesta huolimatta hankkeesta peräydytty sillä ruokaveron alennuksesta hyötyvät erityisesti monilapsiset perheet yksinhuoltajat ja eläkeläiset

on hyvä asia tietysti että perustettiin jälleen työryhmä etsimään keinoja byrokratian poistamiseksi mutta me kaipaamme jo päätöksiä

ja nytkään ei todellakaan ole kysymys teknisistä muutoksista sillä lisäajan myöntäminen ja tukipaketin jatkaminen kreikalle ei tuo kestävää ratkaisua kreikan ongelmiin

minusta on väärin jos ihmisiä pakotetaan liittymään johonkin mihin liittymisestä ei ole mitään hyötyä heille

onneksi keskusta sai viime hallituskaudella aikaiseksi takuueläkkeen sillä tosiasia on että esimerkiksi tämä lääkekorvauksen heikentyminen saattaa merkitä sitä että kun ennen pohdittiin iltis vai appelsiini nyt pohditaan ruoka vai lääkkeet

tämä parantaa alan työllisyyttä tuhansilla työpaikoilla

tässä on käytetty edellä todella hyviä puheenvuoroja edustaja töllin edustaja pekkarisen ja myös perussuomalaisten taholta

mielestäni rahan liikkeiden avulla tehtävästä bisneksestä pitäisi ottaa siivu yhteiskunnan hyväksi

on todella arveluttavaa se että valtio voi pistää kunnat tekemään likaisen työn pakottaa keräämään kiinteistöveroa ja sitten samalla vie valtionosuuspohjaa

euroopan unioni edeltäjineen on yli kuusi vuosikymmentä toiminut rauhan ja sovinnon demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta

ja todellakaan oikeudenmukaista ei ole sekään että jos terveyspalveluja joudutaan hakemaan kaukaa omavastuu siitä korottuu

eli tämäntyyppinen pakkoliittyminen tulisi estää

jos rahan liikuttaminen ei olisi niin houkuttelevaa monella säilyisi työpaikka kun firmat voisivat pitää työntekijänsä leivissä notkojen yli pelkäämättä että ensimmäisen tappiollisen vuosineljänneksen jälkeen osakkaat siirtävät rahansa muualle

en ymmärrä jos joku haluaa puolustaa sitä että kun kouvolassa tehtiin kuntaliitoksia siellä on nyt koulutoimen hallinto siten järjestetty että luokanopettajan ja sivistystoimenjohtajan välillä on seitsemän hallinnon porrasta

rekisteröinti ei ilmeisesti auttanut tässä asiassa lainkaan ja kuten tuossa jo kerroin että olen henkilökohtaisesti kokeillut löytyykö se todellinen vuosikorko sieltä pikavippi ilmoituksista ei se ainakaan minun tekstarikokeilullani löytynyt

vielä toinen asia jonka haluan teidän kanssanne jakaa on tietysti naisnäkökulma hedvig gebhardin ajatus siitä mitä osuuskunta aate on

ylipäätäänkin kiinteistöveron määräytymisperusteet ovat osiltaan epäoikeudenmukaisia ja mielestäni niihin pitäisi joskus perehtyä vastaavatko ne nykypäivän käytäntöjä joissa kiinteistöjen arvot ovat hyvin erityyppisiä aina sijaintikunnasta riippuen

onko riski että kun sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan rahoitus pienenee meillä nämä valitusajat pitenevät ja ihmiset eivät saa oikeutta silloin kun kokevat tulleensa väärin kohdelluiksi päätöksissä

tämän tyyppisiin asioihin meidän pitäisi pystyä puuttumaan ja pitäisi pystyä puuttumaan siihen että niitä normien purkuesityksiä kuntiin tulisi

myöskään henkilöllisyyden tarkistaminen ei tuntunut apua tuovan ja en missään tapauksessa ajattele että olisi hyväksi se että positiivisella luottorekisterillä helpottaisimme pikavippifirmojen toiminnan aloittamista

ei se seikka on se että osuustoiminta taloudellisen tarkoitusperänsä ohella myös tahtoo saada ihmiset paremmiksi ja onnellisemmiksi korottaa heitä siveellisesti ja yhteiskunnallisesti

kertokaa meille edes muutama

vähennetäänkö maatalousyrittäjien vuosilomapäivien määriä ja kasvatetaan työtakkaa siellä entisestäänkin kuormittuneilla maatiloilla

alun alkaen yhteinen valuutta hyvin erilaisille maille oli virhearviointi

valtiot ovat kantaneet vastuun ja pankit kuitanneet voiton

asiakkaan maksukyvyn perusteellinen tarkastaminen on osoitus siitä että luotonantaja kantaa vastuunsa luottoa myöntäessään

kansaneläke ja muut kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet kuten peruspäiväraha työmarkkinatuki ja elatustuki eivät kuluttajahintojen ennustetusta laskusta huolimatta alene ensi vuonna

erittäin tärkeä huomio on myös se että nyt verotusta siirtyy nimenomaan siihen sdpn monesti esiin nostaman tasaveron suuntaan siihen mistä sdp on halunnut pyrkiä pois

on ilman muuta selvää että luotonantajalla on vastuu siitä luotostaan

euron arvo silti pysyy liian korkeana

kun hän tuntee sen kenelle hän luoton antaa hän ei anna sitä jos tuntee että sitä ei kyetä hoitamaan

arvoisa puhemies

tämä kiinteistöverohan kohdistuu sillä tavalla hyvin epäoikeudenmukaisesti että vanhassa rintamamiestalossa maksetaan sitä aivan yhtä lailla kuin sitä maksaa vauras ihminen jolla olisi kyllä sitten ansioittensa mukaan varaa sitä veroa enemmän maksaa

totta kai meidän on puututtava myöskin niihin syihin miksi pikavippejä haetaan ja täällä tuli esimerkiksi edustaja rundgrenilta todella hyvää puhetta siitä miten tulisi lähteä sieltä kotien kasvatuksesta

ihmisillä ei ole työtä osalla ei ole edes asuntoa tai rahaa ruokaan

siksipä kaipaan tätä samaa johtajuutta myös siihen asiaan että selonteossa pitää yksiselitteisesti turvata keskeiset puolustusteollisuuden haarat

kreikalla olisi paljon parempi mahdollisuus selviytyä mikäli se irtoaisi eurosta

sen lisäksi kouluissa kotitalousopetuksessa esimerkiksi monesti käydään näitä asioita läpi ja käydään läpi sitä miten ruokaa voidaan valmistaa kodeissa niin että se saadaan tehtyä halvemmalla ja siksi kannatankin kotitalousopetuksen tuntimäärän lisäämistä tässä tuntijakouudistuksessa

mutta kaiken kaikkiaan tämä uudistus oli epäoikeudenmukainen kuntien kannalta ja huono

pitää päättää mitä ne ovat ja turvata ne

euron epäonnistumisen myötä eusta on tullut ennemminkin suuren rahan projekti kuin suuri rauhan projekti

selonteon seuraavanlainen kirjaus ei riitä minulle

raskaan ruuti ja ampumatarviketuotannon ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta kotimaassa arvioidaan

arvoisa puhemies

sosiaaliset luotot ovat eräs ratkaisu ja niiden saamista pitää helpottaa

syntyvän yhteisvastuun takana ovat euroopan liittovaltiokehitystä toivovat tahot

toistaiseksi on ollut perusteltua säilyttää tuotantokykyä kotimaassa huoltovarmuusnäkökohtien vuoksi

mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen asiasta on aikanaan järjestettävä kansanäänestys

yksi asia mikä täällä istunnossa ei vielä ole tullut esille on myös vapaaehtoistyö

kysynkin puolustusministeriltä

itse asiassa kannustankin tätäkin porukkaa joka täällä istuntosalissa on miettimään voiko vapaaehtoistyötä tehdä myös siltä kannalta että perustamme ikään kuin tämmöisiä osaamisen seurueita jotka auttavat niitä ihmisiä jotka ovat vaikeuksissa auttavat heitä tekemään veroilmoituksensa asiallisesti niin että he saavat heille kuuluvat palautukset auttavat hakemaan niitä etuisuuksia mihin tämä väki on oikeutettu niin että se ei joutuisi siihen maksukyvyttömyyden tilaan ja siihen kierteeseen

eikö tätä voida kirjoittaa niin että on perusteltua säilyttää ja se säilytetään

kainuun maakuntahallinto kertoi että heillä on vain kaksi nuorta jotka eivät ole päätyneet toisen asteen koulutukseen ja heitäkin on juhannuksesta asti etsitty

myös islannin nuorten työllistämismallista kannattaisi ottaa oppia ja pohtia soveltuisiko tämä kaikkien työllistäminen meille ja maksaisiko se itsensä takaisin pitkässä juoksussa

tällainen henkilö kun hakee niitä pikavippejä sitten useammasta paikasta niin tämä homma etenee niin kauan että ensimmäinen vippi sitten etenee perinnän kautta haasteeseen ja siitä annetaan tuomio

itse asiassa monesti on onnellista jos se ensimmäinen ulosottotuomio tulee kohtuullisen hyvissä ajoin

arvoisa puhemies

hallituspuolueet ja pääministeri katainen eivät uskalla lopettaa tukemista tai päästää maita irti euroalueesta koska sillä voi olla ennakoimattomia seurauksia

ihmettelen uskooko ministeri häkämies todella ankkuriyrityksiin siihen ettei destian uusi ostaja toisin kuin kaikki edelliset herlinit vain osta nyt halvalla ja myy parin vuoden kuluttua noususuhdanteessa osuuksiaan kalliilla

kaiken kaikkiaan esitykset mitä tässä tänään on tullut ovat hyviä mutta sanon ihan tosissani tämän nyt pääministeripuolue kokoomukselle että jos pikalainatoimintakieltoa ei tule niin katson tämän ikään kuin politikoinniksi

onhan se tietysti äärikapitalismia parhaimmillaan

johtajuutta olisi mielestäni se että te arvoisa pääministeri kun näette että kompassi näyttää väärin ja suomi joutuu yhä syvemmälle yhteisvelkojen suohon sanoisitte että käännytään takaisin

arvoisa puhemies

palvelu lähtee aina asiakkaasta ja siksi onkin oleellista levittää parhaita käytäntöjä aivan kuten ministeri on tehnyt

nimittäin helpompaa kuin toimintatapojen muuttaminen on karsia palvelut syrjäisimmiltä alueilta ja siksi kaipaankin teknologian ja tekniikan käyttöönottoa ja jopa niitä normitalkoita mitä täällä manattiin

kysyisinkin edelliseltä valtiovarainministeriltä backmanin mainitsemalta äänettömältä yhtiömieheltä

minusta ei riitä se että nostetaan tällaisia asioita jos pääministeripuolueena niihin ihan oikeasti voidaan vaikuttaa

odotan todella että sieltä joku esitys nyt sitten tulee

mutta hyvääkin on tullut ja nimenomaan ministerin puolelta

arvoisa puhemies

fantastista

miksi te haluatte lopettaa lähikoulut maaseudun lapsilta

miksi te haluatte keskittää terveyspalvelut monien kymmenien tai jopa satojen kilometrien päähän ja samaan aikaan nostaa bensaveroa kiinteistöveroa kunnallisveroa muita tasaveroja

me keskustalaiset tiedämme ja on surullista että ainoastaan silloin jos keskusta on hallituksessa on hallituksessa puolue joka kantaa huolta koko suomesta

arvoisa puhemies

ruokapolitiikka on vakava asia

se on sitä sen takia että kun maailman väkiluku kasvaa se maa joka ei pidä huolta ruuantuotannosta puhtaista vesistä ja omasta energiasta on oleva heikoilla